katsotaan nyt päivä kaksi että mitä sieltä brysselistä tulee vai tuleeko juuri mitään

tämä on se ydinkysymys

tukipaketit aiheuttavat suomalaisille veronmaksajille lisälaskun aikana jolloin joudumme joka tapauksessa tekemään vaikeita leikkauksia

kaksi asiaa

jos me lähdemme tekemään määräajan pidennyksiä ja muita se johtaa maaseudulla rapistumiseen koska ihmiset eivät tämän pelossa uskalla sitä tehdä

meillä on kahdeksan eduskuntapuoluetta vain yksi puolue mainitaan täällä

nämä riskit ovat paitsi näissä vakausmekanismeissa ne ovat euroopan keskuspankkien ja kansallisten keskuspankkien taseissa

ja sitten toinen asia

kyllä meidän täytyy miettiä onko se oikeudenmukaista että lietettä voidaan ajaa pellolle mielin ja määrin ja sitten mummon ja paapan kikkaroita seulotaan

johtavat talousasiantuntijat myöntävät että kreikka on velkasaneerauksen edessä

perussuomalaisten mielestä näin pitäisi tehdä

arvoisa rouva puhemies

eli ministeri grahn laasonen minä toivotan teille onnea

miksi hallitus ei myönnä

arvoisa puhemies

on nyt hyvin hyödyllistä että me tavallaan tämän avustuspyynnön kautta pääsemme todella katsomaan ja hyödyllisesti tekemään koko euroopan unionin laajuisen näkemyksen yhteensovittamisen siitä mitä tämä aikanaan sovittu todella käytännössä merkitsee koska tällaista pyyntöä ei ole koskaan aikaisemmin esitetty

perussuomalaiset eivät kannata tällaisia antidemokraattisia välineitä jotka eivät ole kansan valitsemia jotka eivät auta tässä kriisissä jotka eivät ole läpinäkyviä

tehän kumoatte tämän eikö niin

onhan näin

tällä hetkellä kaikille niille henkilöille jotka ovat kuntaliitoksessa osallisia annetaan viiden vuoden irtisanomissuoja

sitä ei valita millään demokraattisilla vaaleilla

ja on totta että sen takia että inflaatiota ei ollut ja inflaatiotarkistuksia ei tehty tämä sopeuttaminen tehtiin sillä tavalla kuin te sanoitte

espanjan asuntomarkkinat ovat kuin musta aukko johon verrattuna pikkuinen irlanti oli lasten leikkiä

tämä rahoitusvakausväline kuka sen valitsee

sosialidemokraatit ovat repivän linjaristiriidan ja puheenjohtajapelin kohteena ja jälleen hermostuneisuus on suurta

jos meillä menee neljä kuntaa yhteen kaikki kaupunginjohtajat kaikki toimialajohtajat kaikki koulutoimenjohtajat kaikki virastopäälliköt

mutta se minkä takia tässä suossa ollaan

mutta miksi hallitus sitten ajaa windfall veroja miksi hallituksen ministereistä vihreät ovat poikkiteloin ja suomen suurinta investointia joka olisi fennovoiman ydinvoimala julkisesti hallituspuolueiden ministerit vastustavat

demokraattinen kontrolli puuttuu täysin

haluan vain tuoda eduskunnalle julki ja samalla kansalle että tästä on olemassa eduskunnassa laajan ja perusteellisen käsittelyn jälkeen ulkoasiainvaliokunnassa yksimielinen päätös

arvoisa puhemies

näissä tukitoimissa ei olekaan kysymys pelkästään taloudesta vaan kriisin varjolla pyritään syventämään euroalueen integraatiota ja luomaan liittovaltiolle ominaisia rakenteita käydään sitä polkua jota normaaleissa demokraattisissa oloissa ei kehdattaisi edes esittää

sen sijaan me tarvitsemme laitoshuoltajat sairaanhoitajat palomiehet kaiken tämän

arvoisa rouva puhemies

minun sympatiani tässä kyllä tiedetään

se mistä tässä on kysymys on se että ongelma on maksukyvyttömyys

mutta tällä hetkellä esimerkiksi meillä on totta kai pääministerillä ja valtiovarainministerillä mandaatti siellä mutta tällä hetkellä meillä ei ole tavallaan minkäännäköistä sopimuspohjaa siellä koska kreikan vastaus on ollut puutteellinen

minun mielestäni on hyvä että nyt kun se konkreettinen pyyntö tulee se hoidetaan yhtäältä ja sitten myös eri eu maiden kesken selvitetään mitä tällainen pyyntö käytännössä merkitsee

mutta mitä tulee edustaja lindtmanin kysymykseen hän kysyi perussuomalaisilta emme me vielä ole hallituksessa tämä on hallituksen kyselytunti

vain kristillisdemokraatit joilla ei ole edustusta tässä valiokunnassa eivät ole sitä voineet tehdä mutta he ovat sen hallituksessa tehneet eli tässä asiassa tosiasiallisesti kaikki puolueet tasavallan presidentti hallitus ja eduskunta ovat olleet samaa mieltä

ja nyt kun kreikan tilanne on tämä minkä takia kreikalle lyödään lainaa ja haetaan pakettia jos se joutuu velkasaneeraukseen joka tapauksessa

miksi te ette tähän puutu kun te teette tätä uudistusta

venäjän toiminta ukrainan kriisin yhteydessä muuttaa euroopan turvallisuustilannetta ja vaikuttaa oleellisesti kansainvälisen järjestelmän toimintaan

sitä voi vastustaa sitten kansanedustaja eduskunnassa jos omaksi tykkäämisekseen näkee mutta jos te puhutte teollisesta politiikasta teollisista työpaikoista niin eihän silloin sillä lailla pitäisi menetellä

arvoisa puhemies

tukipaketit eivät toimi

arvoisa herra puhemies

no tänään mahdollisesti tulee lisää ja on tietysti aivan selvä että jos se menee siitä mandaatista ohi jonka suuri valiokunta on tehnyt niin silloin puhelin soi ensin valiokunnan puheenjohtaja virolaisella ja sen jälkeen valiokunnalta otetaan kanta selville siitä voidaanko tähän mahdolliseen tilanteeseen johonka muuten mandaatti ei riitä ottaa kantaa

kokoomuksella tuntuu talousoppi olevan sillä tasolla ettei eroteta dollareita ja taalereita jos sanotaan ettei ole mennyt suoraa rahaa

arvoisa rouva puhemies

se on edesvastuutonta politiikkaa hallitukselta ja katson kuinka vasemmistoliitto sosialidemokraatit ja kristillisdemokraatit nyt ovat täysin eri mieltä kreikasta kun vastustitte kreikan ensimmäistä tukipakettia aikanaan

mistä saadaan sinne kohta enää saksalaisia talousasiantuntijoita koska he eivät suostu siihen että ostetaan ylihintaan espanjan ja italian joukkovelkakirjoja

kysymyksen käsittely päättyi

ja sitten mitä näihin telakoihin vielä tulee niin on hyvä voidaan sanoa että on hyvä että venäläisomistusta tuli helsingin telakalle ja sitä kautta myös helsingissä rakennetaan laivoja kun raumalla valitettavasti ei enää rakenneta johtuen tämän hallituksen toimista

meillä euroopassa pääomat tavarat ihmiset liikkuvat vapaasti

suora kreikka raha meni aikanaan

arvoisa herra puhemies

miksette te kuule suomen korkeimpia professoreita ja tämän alan asiantuntijoita vaan jotain englantilaista toimistoa jolla on oma intressi tässä asiassa oma etu tässä asiassa

venäjää tarkasteltaessa haluaisin painottaa kahta näkökohtaa

lukuisat asiantuntijat ovat samaa mieltä

ja sitten vielä se että kun luette sen sopimuksen tarkkaan toivon että teette sen en minä sitä ihmettele että te ette sitä kaikki tunne ei tunne helsingin sanomatkaan kun tänään luin sitä

toiseksi suomen kannalta heikko venäjä on yhtä haastava ja epätoivottava kuin voimansa tunnossa oleva suurvaltaideaansa toteuttava venäjä

niin valtiovarainministeri urpilainen onko tämä niin hyvä bisnes kuin kokoomus väittää tämän olevan ja jos tämä kerran on niin hyvä bisnes niin mikseivät iso britannia ruotsi ja tanska osallistu tähän bisnekseen tai norja öljymiljardeineen

arvoisa puhemies

huippukokouksen asia lista on kuin käsikirjoituksesta

olemme valiokunnassa käsitelleet venäjän kehitystä säännönmukaisesti

euron arkkitehdit odottivat tällaista kriisiä

olen tietenkin erittäin iloinen siitä että sosialidemokraatit ja edustaja lindtman lukevat meidän vaihtoehtobudjetteja jotka siis tähtäävät kasvuun ja työllisyyden parantamiseen ja meillehän suomen suurimpana työväestön puolueena mielipidemittausten mukaan tämä on aivan luonnollista

arvoisa herra puhemies

kysymys on fennovoiman periaatepäätöksen täydennyksestä voimassa olevaan periaatepäätökseen niiltä osin kuin hanke on muuttunut

ja vielä yksi kysymys arvoisa valtiovarainministeri

ulkoasiainvaliokunta on saanut hallitukselta kriisinhallintalain mukaisen selvityksen suomen osallistumisesta ykn unifil operaatioon

mikä on se oikea taso velkataso jolla teidän mielestänne kreikka voisi selvitä

euro oli liittovaltion käsikassara

mutta arvoisa puhemies nyt kun puhuitte oikeudenmukaisuudesta ja menette kehysriiheen niin katsotaan tulevaisuuteen

ulkoasiainvaliokunta pyysi tämän katsauksen lähettämistä täysistuntoon jotta näin ennen eduskuntavaaleja voitaisiin käydä laajempi keskustelu suomen turvallisuuspolitiikasta

samaan hengenvetoon haluamme tuoda julki avoimesti ja läpinäkyvästi perussuomalaisen puolueen kannan ydinvoimaan

mutta eivät pelkät pakotteet vaan myös öljyn hinnan jyrkkä lasku ja ruplan kurssin aleneminen ovat syitä joiden takia venäjän talous on merkittävissä vaikeuksissa

arvostan kovasti sitä että kontaktiryhmän puheenjohtaja ilkka kanerva esittää tämän vetoomuksen mutta asia on niin kuten puolustusvaliokunnan puheenjohtaja jussi niinistö sanoi että muutoksia pitää tulla

työväenpuolueet ovat perinteisesti halunneet verottaa pääomaa ja varallisuutta

eu ei pysty lisäämään valtaansa rehellisen demokraattisen prosessin kautta

olemme ydinvoiman kannalla siten että ydinvoiman rinnalla kehitetään uusiutuvia kotimaisia energialähteitä hyödyntävää energiatuotantoa

arvoisa puhemies ja arvoisa valtiovarainministeri urpilainen oletteko palauttamassa varallisuusveron tai pistämässä suursäätiöitä verolle

turvallisuustilanne huolestuttaa myös kansalaisia ja meidän poliitikkojen on tarpeen keskustella siitä avoimesti perustella valintoja ja ottaa kantaa

tämä vaikuttaa myös suomalaisiin yrityksiin ja tuottajiin ja meidän on pyrittävä lieventämään näitä kielteisiä vaikutuksia

ensimmäinen muutos on tietysti parlamentaarinen selonteko se mistä meillä on aika monella hyvääkin kokemusta itseltäni kaksikin kertaa aikaisemmin

jos äänestät kansanäänestyksessä herrojen mielestä väärin kuten ranskassa hollannissa ja irlannissa niin äänestäpä uudestaan

katsauksen tarkoituksena on kuvata suomen nykyisten turvallisuuspoliittisten yhteistyöpuitteiden ja kumppanuuksien sisältöä ja kehittymistä sekä niiden merkitystä suomen turvallisuuspoliittiselle asemalle ja puolustuskyvyn vahvistamiselle

arvoisa herra puhemies

ja sitten toinen puolustusvoimauudistus

arvoisa puhemies

täytyy todeta selvästi että nämä kaikki harjoitukset perustuvat suomen ulko ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja harjoituksilla ei muuteta näitä linjauksia

pääministeri katainen vakuutti aiemman välikysymyksemme yhteydessä että hallitus ei missään nimessä hyväksy eurobondeja siis yhteisiä velkoja joissa suomi olisi suoraan vastuussa muiden euromaiden veloista